lähinnä pohjois italiaa lukuun ottamatta ei ole oikein mitään sellaista papua jolla ne pystyisivät olemaan parempia kuin vaikkapa tunisia

esimerkiksi espanjan talous oli ihan hyvässä kunnossa ja kreikallakin saattoi olla jonkinlainen selviytymismahdollisuus ilman tätä mutta mitään joustovaraa niillä ei sitten enää ollut

jos palkkarakenne pystyy elämään niin sitten työmarkkinat toimivat paremmin mutta kun palkat ovat jäykkiä alaspäin eivät koskaan laske mikä on minusta erittäin ymmärrettävää niin silloin pienen inflaation vallitessa palkkarakenne ei pysty elämään

toinen asia on se että jos euroalueella inflaatiotavoite on matalampi kuin muilla valuutta alueilla se johtaa euron yliarvostukseen koska tavallaan valuuttamarkkinat tähtäävät tasapainoon viiden tai kymmenen vuoden kuluttua ja sen takia nykytilanteeseen verrattuna silloin euro on liian kallis ja se näkyy meidän kaikkien vientimahdollisuuksista

nyt paperiteollisuuden erikoisasema on kadonnut nokiasta on tullut ihan kuolevainen yhtiö ja konepajateollisuus ei muuta vain kiinaan vaan ennen kaikkea keski eurooppaan ja meidän aiemmin menestynyt ja kukoistanut konepajateollisuutemme uhkaa muuttua pelkiksi insinööritoimistoiksi

ja vaikka me kaikki pidämme kunnallistaloutta tabuna ja pyhänä johon ei saa millään tavoin koskea niin se on kuitenkin suurin osa julkisesta taloudesta ja sen takia siihenkin on tavalla tai toisella puututtava on katsottava ovatko kaikki julkiset kokonaispalvelut välttämättömiä onko niiden syytä olla ilmaispalveluja ja ennen kaikkea katsottava voisiko niiden tuotantotapaa hieman modernisoida sen takia että melkoista rakenteellista tehottomuutta niihin valitettavasti sisältyy